se henkilö joka näin sanoi totesi myös että hänen mielestään suomessa on ajettu niin pitkään hyvää ettei kansalta ja johtajilta ole löytynyt rohkeutta tarvittaviin päätöksiin

ja ulkoministeri soini on tässä mukana te olette tämän allekirjoittanut

se millä te kiristätte on väylämaksujen korottaminen rataverojen korottaminen infrahankkeiden vähentäminen matkustaja alustuki teollisuuden energiaverotuki

kun olin tämän jutun lukenut niin se helpotti tämän ratkaisun hyväksymistä

miten tämä kiristyspaketti lisää suomen kilpailukykyä

on hyvä todeta että tässä paketissa näkyy vahvasti sosialidemokraattien kädenjälki ja on hyvä todeta että emme voi sanoa ettemme nyt tekisi ratkaisuja joiden ansiosta tulevilla sukupolvilla olisi vähän helpompaa

neljännen kerran kysyn

arvoisa pääministeri ojennan yhteistyön kättä

tässä on todella kahden päivän ajan käyty nyt yksityiskohtaisesti läpi käyty myös tätä isoa kuvaa läpi hallitusohjelmasta ja siitä linjasta jonka hallitus on tähän maahan valinnut

oletteko valmiita luopumaan tästä kiristyspaketista

olemme sitä tuoneet tässä debatissa esiin olemme ennen vaaleja tuoneet esiin tunnustelijan kysymyksissä olemme tuoneet sitä esiin ja tulemme tuomaan jatkossakin tässä salissa sitä esiin

tässä paketissa noudatetaan sitä isoa linjaa joka on ollut tämän hallituksen punainen lanka siis sitä että valtion velkaantuminen on saatava pysähtymään

käyn nyt läpi sdpn talouspoliittisen ohjelman siis sen ohjelman jonka me ennen vaaleja julkaisimme sen ohjelman jonka takana me aiomme myös vaalien jälkeen seistä

palaan vähän edelliseen debattiin jossa asia jäi vähän epäselväksi mutta kuitenkin ymmärsin niin että keskustan iso linja tai ainakin se mitä puheenjohtaja sipilä on todennut on se että jatkossa säästöjä pitäisi tehdä vain menoleikkauksilla tai säästöillä miten ne halutaan muotoillakaan eikä tätä veroelementtiä voi käyttää

käyn sen tässä nyt läpi

tästä olen täysin eri mieltä

osaaminen on keskeinen osa reaalista kilpailukykyä

nyt koulutukseen tulee todella suuret leikkaukset joista tänään on puhuttu ja kun katsoo keinoja tuotevalikoiman parantamiseksi niin ei löydy juuri keinoja sieltä

siis on otettu rikkailta suurituloisilta miljonääreiltä

sen sijaan että tätä pelivaraa nyt käytetään sinne sun tänne erityisesti moniin maanviljelijöille tuleviin erilaisiin verovähennyksiin pitäisi suunnata pelivara vientiteollisuuteen päästökauppakustannusten kompensointiin teollisuuden energiarasitusta pitäisi alentaa väylämaksuja pitäisi edelleen alentaa ja rataveroa pitäisi jatkaa

sen sijaan hallituksen kiristyspaketissa on mukana matkustaja alustuen korottaminen energiaverojen sähköverojen korottaminen väylämaksujen korottaminen rataverojen korottaminen

palaan vielä näihin edustaja juvosen esille ottamiin kelpoisuusehtoihin

kysyn miten nämä toimet parantavat kilpailukykyä

hän linkitti pienituloisten kuntatyöntekijöiden kurittamisen tähän kelpoisuusehtojen tarkasteluun ja otti vielä esimerkiksi nämä hoiva avustajat

hän siis ilmoitti vastustavansa näiden hoiva avustajien käyttöönottoa sillä perusteella että se saattaa viedä töitä pois lähihoitajalta

toiseksi on sanottava että se kaikkien pienempipalkkaisten kuntatyöntekijöiden edustaja julkisten ja hyvinvointialojen liitto on nimenomaan todennut että näitä hoiva avustajia tarvitaan ja siellä tarvitaan sellaista järkevää työnjakoa joka mahdollistaa paremmat työolot myös sille lähihoitajalle ja sille sairaanhoitajalle joten en ymmärrä tätä kritiikkiä

ja toisaalta perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja jari lindström täällä moitti hallitusta siitä että tämä rakennepaketti kuntien tehtä vien ja velvoitteiden normien purkamiseksi ei ole liian konkreettinen sitä pitäisi saada lisää

sopeutusta on tehtävä mutta se on tehtävä oikeudenmukaisesti

ongelma hallituksen linjassa on siinä että kun te olette rajanneet hyväosaiset ja rikkaat näiden taloustalkoiden ulkopuolelle kuten pääministeri sipilä eilen myönsi eli siis hallitus tekee tämän tietoisesti niin leikkauslista joka kohdistuu pieni ja keskituloisiin kansalaisiin pitenee

yhteistyö kunniaan

kun on katsonut nyt näitä kuutta päivää kun hallitus on ollut vallassa niin paitsi että vaalilupausten pettämisessä on lähellä guinnessin ennätysten kirjaan pääsy kuten edustaja gustafsson on todennut näyttää siltä että se työ jolla neljän vuoden aikana saatiin luottamusta työmarkkinoilla parannettua saatiin kaksi työllisyys ja kasvusopimusta aikaiseksi jotka parantavat työllisyyttä saatiin eläkeratkaisu aikaiseksi tämä kaikki on murentumassa on murentunut vain näiden muutamien päivien aikana

tulemme kaikissa tilanteissa tuomaan omaa vaihtoehtoamme esiin ja siltä pohjalta tulemme haastamaan hallitusta ja kyllä te arvoisat edustajat siellä hallituksessa osaatte lukea

pyydän harkitkaa kiristyspaketista luopumista

kyllä on aivan olennaista niin kuin edustaja pekkarinen aikaisemmin sanoi että nyt pitäisi katsoa eteenpäin katsoa minkälaisen yhteiskunnan me haluamme millä ehdoilla

kun pekkarinen tässä arvioi eri sosialidemokraattien puheenvuoroja niin täytyy kyllä pekkarisen kehuksi todeta että hänen puheenvuorojaan ei ole kyllä koskaan voinut kiihkeyden puutteesta moittia

olin suoraan sanoen iloinen kun vasta kaksi kuukautta sitten keskusta tässä salissa kehua retosteli robinhood verolla

tähän edelliseen totean vain lyhyesti totean jälleen kerran että olemme näiden kahden päivän aikana varmaan kymmenen kertaa tarjonneet yhteistyön kättä pääministerille sanoneet

luopukaa kiristyspaketista kilpailukykyä heikentävästä kiristyspaketista luopukaa kilpailukykyä heikentävästä kiristyspaketista niin olemme valmiita tukemaan pyrkimyksiä yhteistyösopimukseksi

ette euroakaan ottaisi lisää hyvätuloisilta päinvastoin sieltä alentaisitte

mutta kun tässä uudessa johtamistyylissä siis avainsanoja eivät ole luottamus ja yhteistyö vaan kiristys ja uhkailu niin miten edustaja zyskowicz itse arvioitte mitenkä on lähtenyt nyt tämä yhteistyösopimuksen kiristyspaketin tavoittelu käyntiin

jopa keskustan vastalauseessa todetaan että tätä ei pidä jättää seuraavalle hallitukselle siivottavaksi täällä vastalauseessa näin sanotaan

tässä mielessä onkin ihmeellistä että haluatte nyt lähettää viestin kuntiin täältä ylhäältä sinne kuntiin alas että älkää tehkö päätöksiä hallituksen esittämällä tavalla

kun me haluamme tehdä tämän uudistuksen alhaalta ylös ja kun olemme moneen kertaan todenneet että me luotamme kuntapäättäjiin niin miksi te ette nyt luota kuntapäättäjiin vaan annatte käskyn ylhäältä alas

fakta on se että arvostettu jukka pekkarinen on tämän tyrmännyt ja kysyn teiltä mikä oli sosiaali ja terveysministeriön arvio säästöksi viime kaudella

ilman muuta keskusta on oikeutettu siihen että se kertoo oman linjansa mutta kaksi kuukautta sitten tässä salissa te sanoitte että verotuksessa pitää lisätä oikeudenmukaisuutta

me olemme samaa mieltä siitä että pieni ja keskituloisten verotusta on kevennettävä mutta on aivan yllätys se että esimerkiksi edustaja pekkarisen paljon hehkuttama oikeudenmukaisuus ei millään tavalla tässä teidän verolinjassanne näy

on varmasti tullut selväksi että keskusta tarjoaa tätä rantakankaankin mainitsemaa kotikuntamaakunta mallia mutta johdonmukaisuudessa olisi kyllä tietysti jonkin verran parannettavaa

tämä verolinja lisää eriarvoisuutta

siis kaksi kuukautta sitten luvattiin lisää oikeudenmukaisuutta ja nyt kun on se aika esittää omat linjaukset siinä ei ole oikeudenmukaisuudesta eriarvoisuuden vähentämisestä tietoakaan

nimittäin keskusta jätti toimenpidealoitteen tässä lokakuussa tästä asiasta

arvoisa puhemies

halusin puuttua tähän verotulojen tasaukseen joka tapahtuu siis kuntien välillä jossa ei ole kyse siis valtiontasauksesta vaan tasauksesta kuntien välillä mihin pekkarinen kiinnitti huomiota

koska tämänpäiväinen keskustelu ei hirvittävästi ole uutta tuonut verrattuna siihen kesäkuun alussa käytyyn tiedonantokeskusteluun niin ajattelin ottaa tämmöisen vähän pidemmän perspektiivin näkökulman nyt tähän varsinaiseen puheenvuorooni

saimme surullisia uutisia eilen ja varmasti monien metson työntekijöiden mieli oli maassa kun näitä uutisia kuultiin

niin kuin käsitin niin ehkä ainoa uusia asia oli tänään se että esimerkiksi edustaja tölli todella sanoi selkeästi suoraan että kuntauudistusta tarvitaan

tänä aamuna ei varmasti tullut yhtään sen riemukkaampaa oloa kun hesarista saimme lukea ajatuksia työttömyysturvan heikentämisestä

ja mitä tulee siihen mitä puhuttiin erityisesti puheenjohtaja sipilän suulla ennen vaaleja luottamuksen lisäämisestä niin ne puheet näiden kaikkien muiden unohdettujen vaalilupausten kanssa on näköjään unohdettu ja kaiken lisäksi tässä kaikessa pelissä ovat perussuomalaiset mukana

toinen

nämä liittyvät sekä kunnalliseen itsehallintoon että sitten tähän kuntaperusteiseen hyvinvointijärjestelmään tai voisi sanoa kuntapohjaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan

helmikuuta jolloin evankelisluterilaisista seurakunnista ja kappeliseurakunnista pääosin muodostui suomen kuntakartta silloin

meidän on satsattava vientiin ja jatkettava rakenteellisia uudistuksia mutta erityisesti kotimarkkinoilla on lisättävä niiden ostovoimaa jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat

ennen kuin hallitusohjelma julkistettiin meillä oli koolla vantaan valtuustoseminaari johon olimme pyytäneet sosiaali ja terveysministeriön virkamiehen kertomaan sote uudistuksesta

tästä sitten erilaiset pitäjät ja puutarhakaupunginosat ryhtyivät itsenäistymään välillä itsenäistyivät välillä esimerkiksi helsingin seudulla sitten taas liitettiin helsinkiin

mutta kun edustaja kalli puhui tästä luottamuksesta niin kyllähän luottamukseen jos katsoo kansalaisten näkökulmasta pitää voida luottaa siihen että sen mitä poliitikko sanoo hän myös tekee

jos katsotaan mitä keskusta on täällä tehnyt niin ensin kritisoidaan kaikkia kuntasäästöjä koko hallituskauden ajan eduskunnassa ja kun tulee oma vaihtoehto ei esitetä euroakaan lisää

arvoisa rouva puhemies

ei pidä väheksyä tätä paikalliseen identiteettiin perustuvaa kuntarakennetta sillä se on yksi keskeinen tekijä mikä tässä uudistuksessa pitää huomioida ja mikä on edelleen siellä kunnallisen itsehallinnon pohjalla

kokoomus haluaa alentaa rikkaiden verotusta se on ollut tiedossa mutta että keskusta kun te olette aikaisemmin esittäneet että oikeudenmukaisuutta pitää lisätä ja nyt kun tuli se paikka esittää että mikä on teidän linjanne niin ei euroakaan lisää oikeudenmukaisuuteen

suomessa valittiin nimenomaan kuntaperusteinen hyvinvointijärjestelmä ja silloin ne kunnat jotka siis perustuivat tähän paikallishallintoon ottivat vastatakseen hyvinvointi

hyvät edustajakollegat

yhdyn niihin moniin kiitoksiin joita täällä on esitetty siitä että adoptiolain kokonaisuudistus on nyt eduskunnassa ja se on tulossa lainsäädäntöön

täällä on monia hyviä asioita

nyt täytyisi päättää että omalla tavallaan jommastakummasta nykyrakenteella on luovuttava tai sitten on valittava se tie että tehdään riittävän isot kunnat että ne pystyvät suoriutumaan näistä hyvinvointivaltiotehtävistä

ennen kaikkea tämän lain lähtökohdaksi on asetettu lapsen edun edistäminen adoptioasioissa ja tätä esitystä on nimenomaan tästä näkökulmasta katsottu

arvoisa puhemies

nyt sitten kun pitäisi päättää mitä tehdään hallituspuolueet ovat linjanneet että pääsääntöisesti me haluaisimme vahvat peruskunnat pitää mahdollisimman yksinkertaisina selkeät hallinnon tasot ja keskusta haluaisi sitten koota molemmat me haluamme koota väestöpohjia jotta tietyt palvelut pystytään järjestämään

niin kuin todettu tässä esityksessä itse asiassa tämän esityksen valmistelun aikana ei ole arvioitu sitä voisivatko rekisteröidyssä parisuhteessa elävät suorittaa yhteisadoption

näin ollen luulen että tämä keskustelu lähtee poliittisista tarkoitusperistä vaikuttaa toisiin lakiesityksiin mikä sinällään on tietysti syytä todeta

jos nyt mietitään että näin pitkän matkaa tultiin yhtä matkaa ja sitten tästä löytyy se ero niin voi sanoa että joskus on pienestäkin riita saatu aikaan ja tässä kokonaisuudessa se ei ehkä ole niin tärkeä

siitä tietysti voi olla montaa mieltä mutta tietysti kiistattomat perusteet löytyvät nimenomaan esimerkiksi lainsäädännössä siitä miten adoptiolapsen lainsäädännöllinen asema turvataan

emme me sosialidemokraatit henkeen ja vereen vastusta maakuntamallia oliko se sosialidemokraattinen pääministeri paavo lipponen joka mahdollisti maakuntamallin kokeilun kainuussa

se on kiistatta tietyissä tilanteissa avioliitossa vahvempi

mutta kun tilanne on se että tässä ei ole arvioitu sitä voisivatko rekisteröidyssä parisuhteessa elävät adoptoida niin voin sanoa että en itse esimerkiksi tiedä olisiko se lapsen edun kannalta hyvä koska sitä ei ole tässä arvioitu

haluaisin vielä tästä prosessista sanoa täällä edustaja leppä kyseli minkä takia tiedonantoprosessi ja myöskin hallintovaliokunnan jäsen lohi sitä edellisessä puheenvuorossaan kysyi että ensinnäkin kun tässä pitkin kevättä kysyttiin miten kuntauudistus toteutetaan tuleeko pakkoa niin nyt tiedonannossa todettiin hallitus päätti että ei tule

avioliitto asetetaan tässä esityksessä avoliiton edelle muun muassa sen vuoksi että avioliiton oletetaan kuvaavan paremmin siihen parisuhteeseen sitoutuneisuutta ja pysyvyyttä

nyt jos vain tästä näkökulmasta arvioitaisiin esimerkiksi avioliittoja ja rekisteröityjä parisuhteita siis sen suhteen pysyvyyden näkökulmasta niin voin sanoa että tiedän monia heppoisin perustein solmittuja avioliittoja mutta en yhtään heppoisin perustein solmittua rekisteröityä parisuhdetta